kenen veroja te aiotte korottaa tai kenen palveluja seuraavaksi leikata

tiedän miten tämä taloudellisten resurssien kaventaminen vaikuttaa esimerkiksi lasten mahdollisuuksiin harrastaa vaikkapa taitoluistelua tai jääkiekkoa

arvoisa hallitus on osoitettu että on olemassa vaihtoehtoja

sdpn vaihtoehtobudjetissa otetaan vähemmän velkaa kuin teidän budjetissanne

kysymys on arvovalinnoista

tälle on vaihtoehto esimerkiksi vaihtoehtobudjetissamme sdp esitti marraskuussa verosuunnittelun kitkemistä yritysten korkovähennysoikeutta rajaamalla

arvoisa ministeri nyt lapsiperheet kysyvät ne ahkerat työssä käyvät perheelliset nämä katsovat teitä ministeri ja kysyvät voisiko nämä korotukset unohtaa ja voisiko hallitus etsiä oikeudenmukaisempaa vaihtoehtoa koska aina on vaihtoehtoja

puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen lakkauttamisesta on rehellisesti mielestäni tunnustettava se että kyllä se raha olisi auttanut

pääministeri täällä totesi että raha ei tässä auttanut mutta kuten jo edelläkin kuultiin siellä nimenomaan haettiin pitkäjänteistä rahoituspohjaa ja toivottiin että voidaan sitä työtä suunnitella siltä osin ettei se ole aina muutaman vuoden päästä uudelleen kysymysmerkkinä

arvoisa herra puhemies

kannatan

jos koulutusleikkauksia ei olisi ollut niin valtavasti yliopistoille kohdennettuina niin rahalla olisi todellakin ollut tässä se merkittävä rooli ja teillä hallituksena siihen mahdollisuus vaikuttaa

teillä on ollut nyt muutaman päivän aikana tällainen suolaa haavoihin politiikka että samaan aikaan kun lakkauttamispäätöksestä on tullut tieto savonlinnassa ovat pahoittaneet mielensä siitä että ovat kuulleet arvostelua siitä että ei olisi tarpeeksi vetovoimainen koulutuspaikka tai että valmistumisprosentit eivät olisi olleet riittäviä

ihmisillä on huoli ja hätä ja tänään se ei ainakaan parantunut kun päivystysasetuksesta kuultiin että koko etelä savossa ei ole sitten tällaista laajaa päivystysaluetta olemassa

jo perjantaina aloitetussa keskustelussa edustaja pekonen toi esille erittäin tärkeän esimerkin epäilystä että romanialaisäiti olisi tarkoituksella jättänyt lapsensa suomeen ja yrittänyt myydä lapsensa mahdollisesti viroon

edustaja pekonen kertoi jättäneensä asiasta toimenpidealoitteen ja tuen edustaja pekosen esittämän asiakohdan kirjaamista lakiin jotta lapsen myyminen luokiteltaisiin rangaistavaksi ihmiskaupaksi

useasti lainsäädännöllisissä toimissa yllättyy millaisia puutteita olemassa olevasta lainsäädännöstä löytyy

asia edellyttää siten pikaista lainsäädännöllistä korjausta ja tämä pöytäkirjasisältö hyväksymistä

hallituksen esitys lasten myynnistä prostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on erittäin tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen

näin totesimme myös lakivaliokunnassa useita asiantuntijoita kuultuamme

arvoisa puhemies

huomioitavaa on että pöytäkirjan hyväksyminen edellyttää epäasiallisen adoptiosuostumuksen hankkimisen säätämistä rangaistavaksi

yksi asia nousee kuitenkin mieleen jo näin lähetekeskusteluvaiheessa uuden teknologian käyttö kun ei aina ole osoittautunut kustannustehokkaaksi eli säästämään veronmaksajien rahoja

suomi on tämän kriminalisointivelvoitteen osalta jo hyvissä asemissa juuri toteutetun adoptiolainsäädännön uudistuksen osalta

tärkeintähän on että saavutetaan se asiakaslähtöisyys ja tuottavuus kuten toivomme

arvoisa puhemies

tämä esitys toimii mielestäni hyvänä esimerkkinä usean valtion välisestä yhteistyöstä

suuronnettomuuksiin varautuminen on tärkeää ja voimien yhdistäminen korostuu harvaan asutuilla ja luontoarvoiltaan rikkailla seuduilla

siksi hallituksen esitys barentsin euroarktisen alueen hallitusten välisestä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi pelastustoiminnan alalla on hyvä ja kannatettava

asian kohdalla on tärkeää huomioida valtioiden välillä olevien rajaesteiden lievittämisen ja joustavuuden lisäämisen tarve jotta raja ei hidasta pelastustoimia liiaksi aiheuttaen onnettomuustuhojen vakavuutta

myös pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu tämänkaltaisten asioiden ja kysymysten kohdalla

pedofilia tai lapseen seksuaalisesti kajoaminen on varmasti yksi törkeimpiä ja tuomittavimpia rikoksen muotoja

ensimmäiseksi täytyy kyllä ihmetellä liikennevaliokunnan puheenjohtajan todistusta siitä että epäilee tai esittää täällä syytöksiä siitä etteivät valiokunnan jäsenet tiedä mitä ovat päättäneet tai mitä ovat esittäneet

rattijuopumus väkivalta ylipäätänsäkään toisen hengen riistäminen näihin kaikkiin me ihmisinä reagoimme tunteella ja onneksi tunteella reagoidaankin

meitä tunteellisesti reagoivia loukkaavat lieviltä tuntuvat rangaistukset ja ne loukkaavat meidän käsitystämme oikeuden toteutumisesta

kuljetusala odotti nimenomaan liikennevaliokunnan puheenjohtaja jalosen lupausten pohjalta että tätä asiaa selvitetään tarkasti ja että tässä on työkaluja joilla pystytään kuljetusalan yrittäjien elämää ja toimeentuloa jatkossa auttamaan

no lainsäädännössähän meillä kuitenkaan ongelma ei ole rangaistusasteikot vaan ongelma on se kuinka oikeuslaitokset näitä rangaistuksia myöntävät

me ihmettelemme jos puhutaan tästä että nyt täytyy heti toimia kun tiedämme ettei ole pakko toimia

te ministeri soini ette ole vetänyt tätä tai suostunut odottamaan tämän asian kanssa pidemmälle vaan olette halunnut tämän juuri heti

ja tärkeintä näissä keskusteluissa rangaistusten sijaan on kuinka näitten lasten ja perheiden joissa näitä traumaattisia kokemuksia omaavia lapsia kasvaa psyykkisestä voinnista sen jälkeen huolehditaan

onko meillä riittävästi resursseja siihen

edustaja virtanen totesi muutama hetki sitten muutaman edustajan puhuneen täällä asiaa mutta valitettavasti samaa ei voi sanoa edustaja virtasesta

tärkeää on myös taata toiminnassa se että nämä palvelut ovat riittävän läheltä saatavissa koko maassa usein mukana kun on oltava myös saattajia

arvoisa puhemies

toisaalta tämän asian käsittelyn yhteydessä muistuu mieleen aika jolloin maassamme oli erillinen kasvatusneuvolaketju erikoissairaanhoitopiirimallilla toteutettuna

internet sisältöineen runsaalla palvelutarjonnallaan haastaa perinteistä viestintäalaa

nyt on jälkiviisaana helppo todeta että tuolloin hallinnollisia muutoksia tehdessä olisi pitänyt pysähtyä ja kuunnella asiantuntijoita näin vakavassa lasten asiassa

ohjelman peruslähtökohtana on että maanpäällinen televisioverkko on luotettava ja peitoltaan riittävän ylivoimainen jakelutie perinteiselle televisiotyölle

päivähoitopalvelujen maksussa lähtökohta on siltä osin hyvä että isompituloiset osallistuvat suuremmalla maksuosuudella kuin pienituloiset tai työttömien perheet

ongelma on että tuo alaraja korkeimman maksuluokan osalta on niin alhaalla että kuten jo aiemmin kerroin puhutaan kahden bussikuskin tai kahden lähivuoden

siksi kysyisinkin arvoisa ministeri kiuru

suomalaisten turvallisuudentunne on alhaisimmillaan vuosikymmeniin ja tässä suurta roolia näyttelee nimenomaan arjessa selviäminen onko työtä tai pystyykö maksamaan laskut pitämään kattoa pään päällä ja pystyykö huolehtimaan terveydestä

arvoisa herra puhemies

meidän poliitikkojen on syytä tietää miten päätöksemme vaikuttavat heikoimmassa asemassa olevien ihmisten talouteen ja päivittäiseen elämään

hallitus on elvyttänyt kotimaista työvoiman kysyntää parantanut yritysten rahoitusta ja keventänyt verotusta luonut uutta kasvua ja panostanut osaamiseen ja innovaatioihin satsannut nopeasti työllistäviin korjaus ja liikenneinvestointeihin

työttömiä ei pidä syrjäyttää ja unohtaa toimettomuuteen vaan heidän osaamistaan ja työkykyään on ylläpidettävä aktiivisella työvoimapolitiikalla koulutuksella kuntoutuksella ja muilla palveluilla

erityisen tärkeää on että uuden sosiaalihuoltolain myötä nuoret saavat nuorisopalvelutakuun

näin syrjäytymisvaarassa oleva nuori saa omatyöntekijän vierellä kulkijan joka ohjaa hänet palvelutarpeen mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen ryhmätoimintaan ja terveyspalveluiden piiriin

keskustelu itämeren nykyisestä tilasta ja tulevaisuudesta on erittäin tärkeää sillä itämerellä on suuri vaikutus yhteiskuntamme tilanteeseen

arvoisa puhemies

haluamme siirtää palveluiden painopisteen ongelmien ennaltaehkäisemiseen

parasta yhteiskuntapolitiikkaa eriarvoisuuden vähentämiseksi on että jokainen lapsi saa tasa arvoisen mahdollisuuden hyvään ja turvalliseen lapsuuteen varhaiskasvatukseen esiopetukseen ja peruskouluun

on selvää että poliittisesti ja taloudellisesti muuttuvat yhteiskunnalliset tilanteet vaikuttavat muun muassa ympäristönsuojeluun ja sen myötä luonnonympäristöön

itämeren alueen taloudellinen kasvu on kytköksissä itämeren ekologiseen tilaan ja tiedämme että itämeren käyttöpaineet ovat nousevia

kansainvälinen yhteistyö kaikessa laajuudessaan on myös puolustusvoimien kohdalla tärkeä ja nykyhetkeä myös tulevaisuutta

siksi näen perustelluksi että lakia muokataan siten että täällä voidaan apua vastaanottaa mutta tarvittaessa sitä myös muille antaa

korostaisin kumminkin että tässä on erittäin tärkeää että tapauskohtaisesti edelleenkin noudatetaan kansallista harkintaa ja nämä päätökset tuodaan eduskuntaan ja hyvillä tiedoilla voidaan näistä päätökset tehdä